aivan lopuksi arvoisa puhemies

kerhotoiminta kattaa niin musiikin liikunnan kuin kädentaidotkin ja monelle suomalaiselle lapselle koulun kerho tarjoaa tänä päivänä ainoan ilmaisen harrastuksen ja tätä toimintaa pitää edelleenkin tukea

arvoisa herra puhemies

mutta kotouttamisen olennainen työkalu on myös ehdottomasti koulutus joten päästään vielä keskustelemaan koulutuksesta koulutus sekä maahanmuuttajan omalla äidinkielellä että suomen kielellä

heidän osaamisensa on heikompaa kuin suomenkielisen vertailuryhmän ei liene yllätys mutta suhtautuminen opiskeluun on myönteisempää

on hyvä huomata kun noitten todistusten keskiarvoja verrattiin että toisen polven maahanmuuttajat menestyivät parhaiten jopa kantaväestöä paremmin

heikoimmat keskiarvot saavat muista kuin eu maista suomeen muuttaneet

myös maahanmuuttajissa tytöt menestyvät poikia paremmin

maahanmuuttajat eivät ole mikään homogeeninen ryhmä vaan oppilaiden ja opiskelijoiden tilanne vaihtelee huomattavasti kulttuuritaustan suomessa oloajan ja suomen kielen taidon mukaan

riskialtteimmassa asemassa koulumenestyksen toisen asteen koulutukseen pääsyn sen läpäisyn ja työllistymisen osalta ovat muista kuin eu maista tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret

arvoisa puhemies

viranomaisten yhteistyö vielä kangertelee maahanmuuttajien opetusjärjestelyissä

resursseja on tulijoihin ja maahanmuuttajiin nähden vielä niukasti eikä aina löydetä myöskään sopivia opettajia

ammatillisen opetuksen kielikokeen katsotaan olevan yksi tärkeä syy juuri tähän että keskeytetään toisen asteen koulutus

toisen asteen tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajanuoret ovat keskimäärin heikommassa asemassa kuin kantaväestöön kuuluvat tutkinnon suorittaneet ja ilman tutkintoa olevat suomalaisnuoret työllistyvät paremmin kuin ilman toisen asteen tutkintoa olevat vieraskieliset nuoret

syrjäytymisvaarassa olevien ensimmäisen polven maahanmuuttajanuorten lisäksi erityisesti sellaisten nuorten lisäksi jotka muuttavat suomeen peruskoulun päättövaiheessa huolta aiheuttava ryhmä ovat peruskoulun käyneet maahanmuuttajatytöt

mutta yhtä kaikki nämä tytöt pitäisi saada tietenkin koulutuksen piiriin kuten kansaväestönkin

edustaja

kokousedustajia

poissa dust ja usko ne

poissa edus ta ja